siksi täytyy lähteä muuttamaan rakenteita niistä lähtien

taloudellisia säästöjä joita kaavaillaan saavutettaviksi muun muassa hallinnon ja terveydenhuollon keskittämisellä voitaisiin hyvinkin saavuttaa myös ilman kuntien pakkoliitoksia

kiitos

on selvää että muutosta tarvitaan mutta hallitus on hakoteillä sen valmistelussa

se on yksi tehtävä ja työllistyminen ja työn löytäminen kaikille suomalaisille jotka ovat työkykyisiä on se ehdoton ja tärkein asia

tästä johtuen välikysymys kuntauudistuksesta on jälleen kerran paikallaan

ja koska debattipuheenvuoro jäi saamatta iltapäivän aikana ja nyt on sopivasti puolitoista minuuttia aikaa niin esitän sen

muualla euroopassa ei ole löydetty hallituksemme tapaan syitä tähdätä suurkuntien muodostamiseen

kentältä kantautuu jatkuvaa palautetta kuntaliitoksia vastaan

arvoisa puhemies

jo ylen moraalinen velvollisuus on pitää yllä myös kotimaista tuotantoa ja tuottaa kotimaisia ohjelmia

parantaako hallituksen kuntauudistus hyvinvointia tasapuolisesti kaikkialla suomessa

jos lukee sitten vakka suomen sanomia turun sanomia loimaan sanomia salon seudun sanomia ja varsinkin kansalaisten haastatteluja kuntien yhdistymisestä ei juuri kukaan näistä haastatelluista ole kannattanut tätä

on huolestuttavaa että monia suosikkiohjelmia varsinkin vanhemmille ihmisille tehtyjä ohjelmia on lopetettu samoin radion puolelta

maakuntaradioiden olemassaolo on ensiarvoisen tärkeää pinta alaltaan suuressa maassamme ja tasapuolisuuden takia

uudistuksen ei katsota tuovan säästöjä eikä juuri muutakaan etua

arvoisa puhemies

ottaen huomioon suomen talouden heikon tilan lukukausimaksun asettaminen eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille on järjen ja kohtuullisuuden voitto

ykkösosan

perussuomalaiset ovat voimakkaasti myös olleet tätä mieltä jo aiemmin että eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville pitää lukukausimaksut asettaa

maatalousyrittäjät ovat kuitenkin painottaneet että vuosilomaoikeus on henkilökohtainen ja heidän tulee itse voida määritellä lomansa ajankohta

arvoisa puhemies

euroalueen mukana suomen talouskasvu on ollut viime vuosina hidasta ja tämä on pakottanut valtion leikkaamaan eri sektoreilla

lukukausimaksuja on peritty jo pitkään monissa eu maissa joista löytyy maailman parhaita yliopistoja ja joissa ulkomaisten opiskelijoiden määrä on aivan maailman huippua

olen odotellut kuluneella vaalikaudella hallitukselta selkeitä järkiperäisiä ratkaisuja esimerkiksi suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi

oecd maista suomi on norjan ja islannin lisäksi ainoa maa jossa korkeakoulutus on maksutonta eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville

kunnon päätöksiä joilla taloutemme käännetään nousuun ei ole tullut

korotuksen tuoma rasitus kohdistuu sijaisapua eniten käyttäville tiloille eli niille joilla maatalousyrittäjät sairastavat tai perheessä on pieniä lapsia

syrjäytymisen ehkäisyyn tulisi kohdentaa enemmän määrärahoja sillä syrjäytymisestä aiheutuva paha olo ja ongelmat sekä siitä seuraavat julkisen sektorin kustannukset nakertavat suomen asemaa hyvinvointiyhteiskuntana

esimerkiksi tanskassa maksujen käyttöönotto ei ole vähentänyt ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden määrää vaan nopeuttanut opintojen suorittamista ja lisännyt tanskaan jäävien ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden osuutta

perussuomalaiset huomauttavat että hallituksen esitys on myös ristiriidassa maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin kehittämiseen ja työurien pidentämiseen tähtäävän työryhmän näkemysten kanssa

ruotsissa aluksi ulkomaisten opiskelijoiden määrä väheni mutta se on jo tasaantumassa hyvää vauhtia

nuorten syrjäytymisen ehkäisy on juuri sen poikkihallinnollisuudesta johtuen vaikeasti hahmotettavissa oleva kokonaisuus joka on jäänyt monilta osin epäselväksi

hallituksen esitys muuttaa säännöstä aikuiskoulutuksesta siten että sijaisapua saisi vain maatalousyrittäjätoimintaan liittyvästä aikuiskoulutuksesta

on selvää että vallitseva taloudellinen tilanne luo paineita säästötoimenpiteille ja lisäksi taloutta elvyttäville muutoksille

lukukausimaksuja ollaan asettamassa eu ja eta maiden ulkopuolella asuville ei siis muille

näin ollen se rajaa muun muassa työhyvinvointiin ja vaikuttamistaitoihin liittyvät koulutukset pois vaikka nämä voivat olla maatalousyrittäjän työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä

kuitenkin julkisen talouden leikkauksia kohdistettaessa tulisi pitää mielessä ettei lyhytnäköisen ja harkitsemattoman päätöksenteon tuloksena kannata kurittaa pitkän aikavälin kasvun edellytyksiä kuten esimerkiksi koulutusta

opiskelujärjestöillä on ollut huoli siitä että lukukausimaksut tulisivat näin ollen helposti tulevaisuudessa kaikille mutta näin ei siis ole vaikka oppositiokin on väläyttänyt tätä epäilystä

näin ollen selvitystyölle on tilausta

syrjäytyneiden nuorten tilastoiminen ja saavuttaminen on mutkikasta

mielestäni paras vaikutuksen paikka syrjäytymisen ehkäisyyn on peruskoulu koska siellä ikäluokat voidaan tavoittaa parhaiten ja toimet kohdentaa laajoihin joukkoihin

säästöpaineet ovat johtaneet tilanteeseen jossa paikallinen suomenkielinen lukio on lakkautusuhan alla

tämä antaa aiheen olettaa että lomittajien työmäärät lisääntyvät entisestään jolloin vaarana on myös lomittajien työhyvinvoinnin kärsiminen

yliopistot ja ammattikorkeakoulut kehittävät esityksen mukaisesti apurahajärjestelmiä jotka tukevat maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua

samaan aikaan syrjäytymiseen panostetaan eri projektein joita rahoitetaan valtion varoin

esitys on tältä osin vastoin sosiaali ja terveysvaliokunnan aiempia näkemyksiä joiden mukaan riittävien lomituspalvelujen saannin turvaaminen edellyttää toimia lomitusalan houkuttavuuden lisäämiseksi

arvoisa puhemies

suomenkielisten asukkaiden osuus paraisilla jatkaa kasvuaan ja tarve suomenkielisen lukion olemassaololle kasvaa entisestään

tästä tosiasiasta huolimatta kunnan päätöksenteko sorsii jatkuvasti suomenkielistä väestöä

perussuomalaiset eivät voi hyväksyä hallituksen esitystä sillä se heikentää sekä maatalousyrittäjien että lomittajien työhyvinvointia ja vaarantaa tätä kautta myös esityksen tarkoittaman säästötavoitteen pitkällä aikavälillä

syrjäytymisen kansantaloudelliset kustannukset ovat ilmeiset joten tästä johtuen investointi koulujärjestelmämme valmiuteen ottaa koppi syrjäytyneistä ja syrjäytymisvaarassa olevista nuorista olisi järkevää

tilauskoulutuksen lisääminen takaisi myös ammattikorkeakouluille ja yliopistoille mahdollisuuden varteenotettaviin lisätuloihin sekä oman osaamisensa markkinointiin

paraisten suomenkieliset joutuisivat kulkemaan kaarinan lukioon ja tämä saattaa vaikuttaa joidenkin nuorten kohdalla ratkaisevasti päätökseen hylätä valkolakkihaaveet ja pahimmillaan jäädä kotiin makoilemaan koska ammatillinenkin koulutus on turussa asti

elinkeinopolitiikka tökkii viennin edistäminen ei ole onnistunut yritysten toimintaedellytykset eivät ole toivotulla tasolla etenkään pk yritysten osalta eivätkä kuluneen hallituskauden aikana työllistämisen edistämiseksi tehdyt toimenpiteet ole purreet

tämä ei tapahdu nykyhallituksen leikkauspolitiikalla

innovaatioiden edistämiseltä ja talouspoliittisilta toimilta putoaa pohja tulevaisuudessa jos ei työkykyisiä ja hyvinvoivia kansalaisia kasva työmarkkinoiden käyttöön

kilpailu opiskelupaikoista kasvaa ja monet halukkaat jäävät tämän seurauksena ilman koulupaikkaa mikä lisää syrjäytymisen riskiä

olen edustaja lauslahden kanssa samaa mieltä että koulutusvientibrändin nostaminen suomi on siinä huippumaa on aivan loistava ehdotus ja esitys ja sitä tulee viedä eteenpäin

nuorisotakuuko paikkaa tämänkin muitta mutkitta

sehän ei maksa

kodin ja koulun saumaton yhteistyö on ehdottoman tärkeää

ensinnäkin yritysten toimintaympäristöä tulisi kehittää jotta päästäisiin nopeammin taas talouskasvun syrjään kiinni

se on mahdollisesti tuleva nokia ehkä

kiitos

ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähennyksen loiventaminen oli hyvä liike suomalaisen koulutuksen sekä nuorisotakuun näkökulmasta

tämä luo työpaikkoja suomeen

huonosti suunnitellulla verotuksella joka päästää ilmat pois kasvuyrityksiltämme tai romauttaa perinteisten yritysten kannattavuutta ei pitkälle pötkitä

he olivat täynnä virtaa ja he puhuivat todella tärkeitä asioita omasta taidemuodostaan ja myös siitä miksi heillä on tulevaisuuden ammattina taide ja taiteen eri muodot

lyhytnäköiset veroeurot voivat tulla kalliiksi mutkan kautta

monet näistä nuorista sanoivat että yhteisöllisyys on hyvin tärkeä ja ratkaiseva asia miksi he ovat taiteen parissa

yleiset elinkustannukset ovat suomessa jo nyt todella korkeat ja välttämättömien hyödykkeiden kuten ruuan ja lääkkeiden hinnat ovat hallituksen veropolitiikan tuloksena nousseet

myös meidän päättäjien pitää muistaa ja ottaa huomioon kulttuurin ja liikkumisen ja urheilun merkitys kun puhumme ennaltaehkäisystä syrjäytymisen kohdalla

tekeekö tämä suomesta paremman paikan elää

tätä ei auta yhtään sähkön hinnannousu ja polttoaineveron kiristyminen

henkinen ja fyysinen hyvinvointi on kaikille tärkeää

jokainen lapsi ja nuori jokainen ihminen haluaa tuntea itsensä tärkeäksi ja tuntea että hänestä välitetään ja haluaa että hän saa kokea aina joskus myös onnistumisen tunteita

työttömiä on osattava ohjata järkevällä tavalla koulutuksiin yksilön tarpeet huomioiden ja pyrittävä edesauttamaan sopivan työn löytymistä

työttömien juoksuttaminen sellaisissa koulutuksissa joista ei ole konkreettista hyötyä tai joihin mennään vain koska on pakko ei ole järkevää

kehyspäätöksen yhteydessä olisin odottanut voimakkaita panostuksia kuntatalouden elvyttämiseksi

kiitos

sen sijaan hallituksessa väännettiin dramaattisesti osinkoverojen kanssa jotta esimerkiksi sote uudistukseen liittyvät konkreettiset seikat ja kuntatalouskeskustelu jäisivät pois lööpeistä

ihmettelen myös sitä miksi henkilön joka haluaa töihin ja on työttömyysavustuksella ei kannata tai hän ei uskalla ottaa sitä pientä työtä vastaan

siksi koska byrokratia ja niitten papereitten täyttäminen vie kaiken ajan ja ei se aika vielä mitään mutta pelko on se että korvaukset tulevat joskus taannehtivasti ja silloin ei ole rahaa edes ruokaan joten siihen pitäisi keksiä ainakin joku parempi keino jotta työ kannattaa ottaa vastaan

ja sitten maksuhäiriöt ja luottotietojen menetys koskettavat yhä enenevää määrää kansaa ja tämä voi johtaa arkielämässä suuriin vaikeuksiin

arvoisa puhemies

samoin jos ajatellaan näitä pikkuyrityksiä

ja edustaja juvosella oli puhe joka kritisoi hoitajamitoitusta ja voin allekirjoittaa kyllä hänen puheensa ihan täysin itsekin hoitoalalla olleena

tällä hetkellä heidät melkein ajetaan viroon rekisteröitymään koska ei voi pitää työntekijöitä kun urakat hävitään kilpailutilanteessa ulkolaisille firmoille

koska ei ole toimenpiteisiin ryhdytty tämän asian suhteen niin tänään päivällä jätin toisen lakialoitteen jossa on erittäin monen perussuomalaisen nimi ja nimiä myös muistakin puolueista